arvoisa puhemies

metsäteollisuuspaikkakunnilla eletään voisiko sanoa lopun alkua eivätkä irtisanomisen uhkat rajoitu pelkästään metsäteollisuuteen vaan usean alan yritykset ovat antaneet merkkejä ja varoituksia tulevista rakennemuutoksista

oppilas ja opiskelijahuolto on osa opettajan perustyötä

opettajalla on tehtävänä huolehtia luokastaan kokonaisuutena sekä opetustyöhön liittyvästä turvallisuudesta järjestyksestä ja hyvinvoinnista

opettaja seuraa jokaisen oppilaan yksilöllistä oppimista työskentelyä ja hyvinvointia sekä poissaoloja

opettajan tukena lisänä mukana ovat tietenkin oppilashuollon osalta koulupsykologit kuraattorit terveydenhoitajat lääkärit ja heillä jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä tässä yhteydessä

ei varmasti ole ihme jos kaupunginjohtajaa närästää kunnan asioiden kuntoonsaattaminen muusta virkamiehistöstä ja luottamushenkilöistä puhumattakaan

kouluterveydenhoitajan osalta on käyty paljon keskustelua siitä mitkä ovat nämä resurssit ja monilla kouluterveydenhoitajilla on se alue ollut aivan liian suuri

paras lain mukaisten toimien kun piti tuoda kaikki onni ja auvoisuus kuntaelämään ja sehän oli ainoa noudatettava vaihtoehto

siellä on tuhansia oppilaita yhden ihmisen työkentällä ja se tarkoittaa tietenkin sitä että kaikki oppilaat eivät kohtaa terveydenhoitajaa varsinkaan silloin kun olisi akuutti tarve siihen

nyt tällä esityksellä halutaan myös edistää sitä että nuo ryhmät tai oppilasmäärät olisivat pienempiä terveydenhoitajalla ja lääkärillä ja sillä tavalla pystyttäisiin sitten huolehtimaan näistä tarkastuksista

täällähän ovat esityksessä myös ne ikäluokittaiset tarkastukset ensimmäisen viidennen ja kahdeksannen luokan osalta jotka on katsottu sopiviksi kulminaatiopisteiksi sitten käydä näitä asioita läpi

arvoisa puhemies

edustajat täällä salissa varmasti muistavat että hiukan aikaa sitten käsittelimme juuri oppilas ja opiskelijahuoltolakia tai yleensä sen uudistamista koska sellaista kokonaislakiahan meillä ei ole aikaisemmin ollutkaan olemassa

mutta myös täytyy mahdollistaa tietenkin se pääsy akuutisti jos tarve sitä vaatii

hyvä oppilashuoltolaki on hyvin tärkeä ja on tietysti tärkeää että se käsiteltiin ja saatiin voimaan mutta joitain pieniä yksityiskohtia jäi täsmentämättä ja tämä esitys mikä on nyt käsittelyssä koskee juuri näitä muutamia kohtia

kunnat ovat noudattaneet paras lain tuomia velvoitteita koonneet väestöpohjaa sosiaali ja terveyspalvelujen puolella sekä ammatillisella opetuspuolella tehneet kuntaliitoksia ja kehittäneet yhteisiä toimintoja naapurikuntien kanssa

esityksessä ehdotetaan että oppilas ja opiskelijahuoltolakia muutetaan siten että perusopetuslain mukaisessa rekisteröidyn yhteisön säätiön tai valtion järjestämässä opetuksessa olevat oppilaat siirtyisivät kunnan järjestämien opiskeluhuollon psykologi ja kuraattoripalvelujen piiriin

kunnat odottavat vastaantuloa

myös sivistysvaliokunta kiinnitti lausunnossaan asiaan huomiota ja totesi että oppilaan oikeuksien turvaamiseksi ja nykyisin yleensä noudatetun käytännön vahvistamiseksi sekä nykytilan selkeyttämiseksi olisi tarkoituksenmukaista säätää koulukuraattori ja koulupsykologipalveluista siten että niihin olisi oikeus kaikilla oppilailla riippumatta siitä mikä taho heidän opetuksensa järjestää

rahoja ohjataan kertaluonteisiin hankkeisiin joilla tietysti on pitkässä juoksussa merkitystä jonkin osa alueen kannalta mutta jotka eivät välttämättä muuta palvelurakennetta tuottavuuden kannalta

yksityisissä ja valtion kouluissa olevien oppilaiden siirtyminen kunnallisten psykologi ja kuraattoripalvelujen piiriin selkeennyttää palvelujen järjestämistä ja helpottaa viranomaisten keskinäistä yhteistyötä toimintamallien ollessa yhtenäisiä koulutuksen järjestäjistä riippumatta

enää ei ole perusteena oppilasmäärän kehittyminen vaan katsotaan koulun ylläpidon olevan liian kallista kunnan talouteen nähden ja kootaan oppilaita isompiin yksiköihin ja isompiin ryhmiin

edustaja zyskowiczille täytyy sanoa nyt tiedoksi ihan jos hän ei ole vielä hokannut että hallitus on tehnyt hyvin pitkäjänteistä ja näköistä politiikkaa ja meillä on tehty tämmöisiä rakennemuutoksia esityksiä siitä miten me saamme tämän julkisen taloutemme vähitellen kuntoon

viranomaisten on myös mahdollista nykyistä selkeämmin seurata ja arvioida opiskelijahuollon palvelujen saatavuutta riittävyyttä vaikuttavuutta ja laatua eri puolilla maata ja tähän kohtaan on nimenomaisesti haluttu muutosta

kuitenkaan tuo jälkirahoituksena osoitettu raha ei ole riittävä eikä toimia monessa kunnassa sen voi toimia monessa kunnassa sen turvinkaan pystytä aloittamaan

yksityisissä ja valtion peruskouluissa olevien oppilaiden saattaminen kunnallisten psykologi ja kuraattoripalvelujen piiriin vahvistaa lasten ja nuorten tasa arvoista ja yhdenvertaista mahdollisuutta käydä koulua ja saada varhaista tukea koulunkäyntiin liittyviin ongelmiin

yksi keino on siihen myös se että me saamme mahdollisimman paljon ihmisiä töihin ja se tarkoittaa myös näitä nuoria ihmisiä ei pelkästään sitä että ihmiset viihtyisivät töissä kauemmin vaan myös sitä että he pääsisivät työhön nopeammin

myös homeongelmakoulut voitaisiin työryhmän puolesta laskea ja selvittää suomenmaasta niin kuin tehtiin opetusryhmienkin kokojen suhteen

suomessa koulutuksen on pitkään katsottu kuuluvan kaikkien perusoikeudeksi ja jokaiselle on turvattu mahdollisuus edetä opinnoissa oman motivaation ja lahjakkuuden mukaisesti

siihen perustuu myös se että opiskelijat pystyisivät suoriutumaan opiskelustaan sillä tavalla että heidän ei tarvitsisi ainakaan elämässä selvitäkseen lähteä sitä työtä hakemaan vaan voisivat siellä opiskella päätoimisesti ja sitten valmistua ja lähteä työelämään

kiitos siitä

arvoisa puhemies

nykyisin sukupuoli ja aiempaa useammin myös vanhempien koulutustausta ja sosioekonominen tausta sekä vanhem pien tulot näyttävät määrittävän nuoren koulutuspolkua

se on huolestuttavaa

arvoisa puhemies

tämä esitys poistaa edellä kuvatun ristiriitatilanteen mikä on syntynyt sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädännön asettamista edellytyksistä järjestää sosiaali ja terveydenhuollon palveluja

järjestelmä on tietenkin toiminnallisesti hankala sekä kunnalle että koulutuksen järjestäjälle ja estää järjestelmän kehittämisen yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena mikä on ollut uuden oppilas ja opiskelijahuoltolain keskeinen tavoite

päinvastoin tuloerot ovat kasvaneet leipäjonot pidentyneet köyhillä menee yhä heikommin ja ökyrikkailla yhä paremmin ja tällä menolla asiat vain pahenevat

jos tämä hallitus on niin sosiaalisesti oikeudenmukainen kuin puheissaan väittää niin kertokaa minulle miksi eläkeläinen jättää lääkkeitä ostamatta kun rahat eivät riitä miksi köyhyydessä elävä lapsiperhe näkee nälkää miksi yhä useampi hakee ruokajonosta elintarvikkeita miksi köyhän yksinhuoltajaperheen toimeentulotuki vähenee lapsilisän takia miksi köyhän on maksettava saman suuruinen sähkönkorotusmaksu kuin rikkaan miksi optioilla rikastunut saa pitää kaikki tulonsa täysimääräisinä miksi veronalennukset päätyvät suurituloisen lompsaan eli miksi rikas rikastuu ja köyhä köyhtyy

arvoisa puhemies

tiedän ettei hallitus osaa tähän vastata

eikö olisi nyt aika myöntää etteivät verotuksen ratkaisut ole olleet oikean suuntaisia ja että nyt tarvitaan täysi käännös

ministeri pekkarinen joka juuri täällä äsken käväisi ja lähti pois on useaan otteeseen todennut maakuntalehti keskisuomalaisessa ja vakuuttanut pyhästi että hän on valmis nostamaan nimenomaan rikkaiden verotusta mutta mitä hän on asian hyväksi tehnyt muuten niin ehättävä ja monessa mukana oleva ministeri

köyhät kyykkyyn hanke on käynnissä edelleen

arvoisa puhemies

kun hallitus ei oletettavasti ole valmis panostamaan enemmän olisi äärimmäisen tärkeää että määräraha kohdentuisi juuri ryhmäkokojen pienentämiseen

arvoisa puhemies

edellä olevan perusteella ehdotamme että sivistysvaliokunnan mietinnön perustelujen perusopetuksen opetusryhmät luvun kolmannen kappaleen jälkeen lisätään perusteluteksti seuraavasti

uudistus on valmisteltu puolustuspoliittisesta ja maanpuolustuksellisesta näkökulmasta ja kuten tänään viimeistä päivää virassa oleva arvostettu presidenttimme tarja halonen on ylipäällikkönä todennut epäilemättä paras mahdollinen asiantuntemus on puolustusvoimilla tätä asiaa punnita

kunnat tulisi myös velvoittaa seuraamaan tilannetta kouluissa ja raportoimaan miten lakia noudatetaan

arvoisa puhemies

ammattikorkeakoululaista tuotua hallituksen esitystä on kritisoitava ihan yhtä lailla kuin juuri läpikäytyä yliopistolakiesitystä ikävä kyllä

samoin kuin yliopistolaissa mielestämme lukukausimaksut eu ja eta maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille asettavat heidät epätasa arvoiseen asemaan ja murentavat hyvinvointiyhteiskunnan arvopohjaa maksuttomasta opiskelusta

lisäksi on luettava vielä toivakan varikon lakkautus ja työpaikkamenetykset

opiskelijan automaatiojäsenyys opiskelijakunnassa asettaisi opiskelijat tasa arvoiseen asemaan ja loisi ammattikorkeakouluille yhteistyötahon jonka asema olisi kiistaton

osa kunnista luistaa kansanterveyslain mukaisista velvollisuuksistaan siten että ne eivät tarjoa terveydenhuoltoa muilla paikkakunnilla kirjoilla oleville opiskelijoille

pahastusta ihan oikeudenmukaisesti on aiheuttanut se että parlamentaarikoilla ei ole ollut mahdollisuutta päästä arvioimaan alueelle aiheutuvien menetysten taloudellisia tai elinkeinopoliittisia vaikutuksia

kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteuttaa hallitusohjelman mukaisesti koulutuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaan liittyviä arviointeja sekä tuntiaine ja opetussuunnitelman perusteiden ja tavoitteiden saavuttamista koskevia oppimistulosten arviointeja

ja tässä niitä muutamia esityksiä mitä olemme yhteistyössä vasemmistoliiton kanssa tehneet tähän ammattikorkeakoululakiin

olen huojentunut siitä että puolustusministeri vastasi kirjalliseen kysymykseeni että tavoitteena on selvittää uudistuksen todelliset vaikutukset alueiden talouteen ja työllisyyteen kaikilla muutoksen kohteena olevilla paikkakunnilla

selvityksen tuloksena pitää myös löytää alueiden avuksi kaikki ne tukikeinot joilla valtio pystyy käyttämään työ ja elinkeinopoliittisia rakennemuutosvälineitä irtisanottujen työllistämiseksi ja alueiden selviytymiseksi tästä eteenpäin

koulutuksen arviointitoiminnan kokoamisella yhteen keskukseen on hallituksen esityksen mukaan tavoitteena lisätä synergiaa ja mahdollistaa entistä paremmin muun muassa sektorirajat ylittävät arvioinnit arviointimenetelmien kehittäminen ja arviointiosaamisen hyödyntäminen

ja tässä voin todeta että jämsässä niin kuin keuruullakin on jo hihat kääritty korvaavien toimintojen löytämiseksi ja myös valtion tuen tarpeen määrittämiseksi

jyväskylässä on toiminut arviointineuvoston sihteeristö ja on selvää että sieltä löytyy vahvaa pääomaa osaamisen kannalta kuin myös verkostoitumisen hyötyjä ja on tärkeää tietenkin että jyväskylän rooli tulevassa arviointikeskuksessa on edelleenkin vahva

vaadimme että lukukausimaksuja ei sisällytetä uuteen lakiin koska ne myös osaltaan avaavat tien kokonaisvaltaisemmalle maksujen käyttöönotolle

mielestämme kaikkien tulisi kuulua ja pystyä osallistumaan opiskelijakuntaan jotta terveydenhuolto olisi turvattua ja esitämme siihen sen mukaisia muutoksia

kun tällä arviointikeskuksen parantamisella haetaan vahvuutta arviointitehtävän kokonaisuuteen on tärkeää silloin käyttää niitä vahvuuksia mitä on jo olemassa

sen lisäksi liikuntapalveluiden osalta esitämme kokonaan uutta pykälää jossa määriteltäisiin liikuntapalvelujen huomioiminen ammattikorkeakoulun jäsenten hyväksi

näin lyhyesti arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sivistysvaliokunta pitää tärkeänä hallituksen esityksessä arviointikeskukselle kaavailtua tehtävää tukea koulutuksen järjestäjiä arviointeihin liittyvissä asioissa

tämä tarkoittaa saadun selvityksen mukaan muun muassa arviointiosaamisen arvioinnin lähestymistapojen ja mallien sekä menetelmien kriteereiden ja mittareiden kehittämiseen liittyvää tukea

tuki auttaisi koulutuksen järjestäjiä näkemään arvioinnin hyödyt ja sitoutumaan arviointitoimintaan ja juuri koulutuksen järjestäjien vahvalla tukemisella on ollut muun muassa jyväskylässä erityinen rooli

arvoisa puhemies

toki tämä asetuksella säätäminenkin myös sillä tavalla on jo tie siihen suuntaan ja siinä mielessä olimme mukana äänestämässä tässä aloitteen mukaisessa lakisisällössä

arvoisa puhemies